ensin on yleisesti todettava että hyvinvoivan eläimen takana on hyvinvoiva eläinten hoitaja tai omistaja heistäkin on pidettävä huolta

ja samalla todettakoon kuten myös valiokunta että eläinten terveyteen olennaisesti vaikuttava tekijä on ennaltaehkäisy ja tällä lailla ymmärtäisin näin on nyt haluttu vapauttaa sitten resursseja nimenomaan ennaltaehkäisevään työhön

tapasin juuri euroopan neuvoston tasa arvon ja syrjinnän vastaisen komitean kokouksessa itävallassa viittomakielisen parlamentaarikon ja ongelma euroopassa on osimmoilleen sama kuin suomessa että vajaakuntoiset eivät välttämättä yhtä hyvin pysty osallistumaan poliittiseen päätöksentekoon tai yhteiskunnalliseen keskusteluun

laajamittainen maahantulo joka tällä hetkellä aiheuttaa ongelmia on oire eikä oire katoa ilman syyn korjaamista tai parantamista

terveyttä tuotetaan myös monessa muussa rakenteessa ja monessa muussa lainsäädännössä ei pelkästään lääkinnässä vaan monessa eri lainsäädännössä

ongelmamaat euroopan rajojen lähellä kärsivät tänään erityisen raakalaismaisesta sodasta hyökkäyksistä varjoista viattomien siviilien laajamittaisista kärsimyksistä ja demokratian raunioittamisesta

mutta sairastapauksia sattuu vahingonkaan eteen ei ole osattu mennä ja hyvä hoitoketju on silloin tarpeen kuten mietinnössä todetaan mutta kuitenkin niin että lääkkeiden käytön on pysyttävä kuten se on pysynyt tähän asti maltillisella tasolla

viittomakielisyys ei ole itseisarvo minulle mutta kuitenkin tilannetta tuntevana tiedän että monille kynnys on olemassa juuri kielen suhteen

ei näihin ongelmiin näissä lähtömaissa ole helppoa ja yksinkertaista ratkaisua

no lopuksi totean että demokratia on myös eduskunnan toiminnan seurausten elikkä lakien noudattamisen ja laillisuusvalvonnan tila

erityisesti kuten tässä on otettu edellisissä puheenvuoroissa kantaa on kyse mikrobilääkkeistä ja niitten väärinkäytön ikävästä lopputuloksesta elikkä antibioottiresistenssistä

kuka valvoo laillisuusvalvojaa kun me kansanedustajat saamme tästä yhteydenottoja samoin kuin siitä että kansalaiset kokevat joutuneensa oikeudettomaan tilaan joka usein myös koskee virkapäätöstä

arvoisa puhemies

poikkihallinnolliseen työhön on todella tarvetta ja kehityspolitiikkasektorin on myös kehityttävä

tämä on elintarviketurvallisuuden riski ja myöskin siis riski silloin ihmisen terveydelle mutta myöskin taloudelle jos ajatellaan vientituotteina elintarvikkeita

tämä hallituksen esitys valtioneuvostosta annetun lain ja arkistolain muuttamisesta pitää sisällään esityksen yhteisistä hallinto ja palvelutehtävistä joista vastaa valtioneuvoston kanslia

olemme huomanneet että oikeusasiamiehille tehtävistä kanteluista suurin osa johtaa päätökseen ei anna aihetta ja että kansalainen taas puolestaan kokee että hänen vääräksi kokemansa päätöksen muuttaminen on likipitäen mahdotonta

elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksista annettuun lakiin esitetään muutosta jonka tarkoituksena on mahdollistaa henkilöstövoimavarojen ja osaamisen nykyistä joustavampi ja tehokkaampi käyttö suomen eri ely keskusten välillä ja tämän johdosta lakiin tehdään eräät muusta lainsäädännöstä johtuvat tarkistukset

tässä on tavoitteena ollut koota yhteisiä tehtäviä ja varmasti näin ollen saada tehoja ja myöskin rakenteellisia uudistuksia ja sitä kautta säästöjä aikaan

viime kädessä haluan puhua vielä hajaseutujen eläintuotannon puolesta siltä kannalta että ymmärrämme kuitenkin että eläinlääkärin hoitokäynnit voivat olla hyvin pitkiä ja on tällöin tärkeää että eläinten haltija tai omistaja voi aloittaa tarvittavan lääkityksen välittömästi kun hän näkee sairauden oireet tai muun tarpeen

sinänsä perussuomalaiset hallintovaliokunnan jäsenet näkevät ihan hyvänä tämän tehtävien yhdistämisen ja sitä kautta tämmöisen toiminnan parantamisen ja tuloksellisuuden tavoittelemisen

kiitoksia arvoisa puhemies

on tietysti ehkä hienoa täällä salikeskustelussa tällä tavalla oppositiokollegan nostaa tikunnokkaan asia jota ovat ajaneet myöskin monet muut puolueet

ei ole monta päivää siitä kun kokoomuksen edustaja oli tästä samaisesta asiasta puhumassa mutta ehkä se on sitten tietysti tapa ja täällähän se politiikka tehdään

päätöksessä on mainittava missä laajuudessa virkamies on toisen ely keskuksen käytettävissä ja hänelle voidaan antaa tässä toisessa ely keskuksessa vain hänen virkaansa vastaavia tehtäviä

ehdotetun lain johdosta valtioneuvoston kansliaan siirtyy kuitenkin tehtäviä ministeriöistä joiden virkoja koskee suomen kansalaisuus edellytys

tämä ei todellakaan niin kuin edustaja mäkipää sanoi tässä ole ollut laajemmin keskustelussa perussuomalaisten politiikkaohjelmissa

valtion virkamiesmieslaissa on säädetty niistä viroista joihin voidaan nimittää vain suomen kansalainen

sitten myös täällä valiokunta on korostanut sitä että tuotantotiloille voidaan jatkossakin luovuttaa tulehduskipulääkkeitä käytettäväksi vasikan nupoutuksiin tai nupoutuksen jälkeen

arvostan sitä jos edustaja mäntylä tällä tavalla on asian tuonut esille mutta minusta olisi ollut todella paljon paljon reilumpaa että tässä olisi tuotu myöskin ne muut tahot ja monet muut puolueet jotka samasta asiasta ovat keskustelleet

esityksen mukaan tämä menettely palvelee erityisosaamisen joustavaa käyttöä sekä toiminnan hyvän tason varmistamista ruuhkatilanteissa lomien ja virkavapaiden aikana

valiokunta on ottanut kantaa myös valmisteilla olevaan eläinsuojelulain uudistukseen ja siihen mahdollisuuteen voidaanko puudutusgeelin tai muiden vastaavien aineiden käyttöä luovuttaa eläinten hoitajille ilman eläinlääkärin käyntiä ja tässä vaiheessa tulee kyllä sitten ikävä jo niitä lapsuuden suomenkarjalehmiä ja mulleja joilla ei sarvia ollut

valta päättää kansalaisuuden perusteista kuuluu suvereenin valtion oikeuksiin

nykyisessä resurssitilanteessa on välttämätöntä että henkilöstövoimavaroja voidaan käyttää tarkoituksenmukaisemmin ja hyödyntää osaamista yli toimivaltarajojen

vaikka esityksessä kerrotaankin että valtioneuvoston kansliaan siirrettävissä tehtävissä käytetään vain vähäisessä määrin julkista valtaa ja että valtioneuvoston kansliaan koottaviin tehtäviin ei myöskään liity erityistä solidaarisuussuhdetta tai turvallisuusintressiä niin kuitenkin tämä on valiokuntaryhmämme mielestä ihan merkittävä periaatteellinen kysymys

käytännön toteutuksessa on valiokunnan mukaan tärkeä huomioida luovuttavan ja vastaanottavan ely keskuksen sekä kyseisen virkamiehen näkökannat

mutta samoin näen hyvänä käytäntönä myös sen että meillä on jo olemassa laaja kirjanpitovelvollisuus koskien eläinten lääkintää ja toivottavasti tässä ei lisätä hallinnollista taakkaa millään muotoa eläinten haltijoille kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi

näkemyksemme on että valtioneuvoston kanslian toimialan laajuus ja merkittävyys kaikilla valtionhallinnon aloilla merkitsee mielestämme että kansliaan koottavien tehtävien osalta kansalaisuusedellytysten arvioinnin tulisi olla mukana jo esitysten valmisteluissa

valiokunta korostaa käytäntöjen yhdenmukaisuutta tehtävään määräämistä koskevien sääntöjen soveltamisessa ja pitääkin tarpeellisena että menettelystä on saatavilla ohjeistusta heti lain voimaan tullessa

lopuksi kun myös tuosta tuotannosta on puhuttu niin on todettava että tällä on edelleen kansantaloudelle merkitystä ja minä haluan nähdä maatalouden ja siihen liittyvän eläintuotannon ja tuotantoeläimet ihan tulevaisuuden en auringonlaskun alana ja myöskin ihan korkean jalostusasteen tuotteina meidän paljon tarvitsemassa vientiteollisuudessa

tämä hallintovaliokunnan mietintö on päättynyt

esityksestä ongelmalliseksi muodostuu kysymys niistä hallinto ja palvelutehtävien siirroista jotka on suunniteltu tapahtuvaksi puolustusministeriöstä valtioneuvoston uuteen hallintoyksikköön

valiokuntaryhmämme mielestä tämä hallintoyksikkö ei saa heikentää virkamieslain tarkoittamaa kansalaisuusvaatimusta eikä muutoinkaan maamme sisäistä ja ulkoista turvallisuutta

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin siitä että se edellyttää yhä jatkossakin suomen kansalaisuutta virkamiehiltä jotka toimivat valtionhallinnossa sisäistä ja ulkoista turvallisuutta vaativissa sekä muissa tärkeissä tehtävissä

arvoisa puhemies

aivan aluksi kiitos ministerille ja esikunnalle sujuvakielisestä lakiesityksestä ainakin minusta tätä oli ilo lukea

teknisesti tietysti puute on se että nämä asetukset puuttuvat jotka olisi kyllä syytä nähdä tätä lakia käsiteltäessä tuolla valiokunnassa

aluksi on pohdittava sitä ovatko tähän esitykseen liittyvät maksut veroja vai kohdentuvatko ne ja niiden vaikutukset juuri sinne missä kalastuksen hoito tapahtuu

aluerakenteemme vahvistaminen on voimakkaassa vastatuulessa monen eri politiikkasektorin kautta

perinteisesti osakaskunnat ovat vuokranneet vesialueita kalastusseurojen hallintaan ja nyt vesistöjä ollaan siirtämässä entistä enemmän ely keskuksen ohjaukseen

tiemäärärahojen leikkaukset koulutuspoliittiset ratkaisut maakuntien kehittämisrahojen leikkaukset maa ja metsätalouden leikkaukset yhdessä kuntarahoituksen muuttuessa vievät pohjan pois aluerakenteelta jolla voimme luottaa koko suomen voivan hyvin etelästä pohjoiseen

kun nyt tätä toimintaa valvontaa siirretään ely keskuksille miten käy tämän paikallistason tuntemuksen

osin itse aiheuttamamme ongelman lisäksi kehitämme sekä suomessa että koko euroopassa uusia keinotekoisia ja kilpailukykyämme rajoittavia kustannuksia työnantajille mutta emme ole kyenneet löytämään uusia tuottavia työpaikkoja kustannuspakoon lähteneiden tilalle

saksan eilen rahamarkkinoilta saama huomautus osoittaa myös meille että yli varojensa eläneiden maiden uskottavuuskriisi näkyy maksukykyistenkin valtioiden lainojen korkotason nousuna väistämättä

kotitarvekalastuksesta täällä on todettu moneen kertaan että se on merkityksellistä monellekin ikäluokalle myös eläkeläisille

arvoisa herra puhemies

fossiilitaloudesta on siirryttävä aitoon bio ja kiertotalouteen ja siihen meillä suomessa on täysin kaikki eväät koska olemme todellakin luonnonvaroista rikas maa

kaikistellen tietysti jään pohtimaan sitä miten tällä tuetaan hoitokalastusta ja sen turvaamista jatkossa suomessa niin että sitä kehitetään ja hoitokalastuksen saalista hyödynnetään

on mukava kuulla että tässä ei olla tekemässä pelkkiä karttaharjoituksia koska kyllähän ikävä kyllä se keskustelu on lähtenyt liikaa siltä pohjalta että meille on näytetty niitä kuvia kartoista erinäisistä mahdollisuuksista

tässä esityksessä on tarkoitus selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioihin osallistuvan henkilöstön oikeudellista asemaa lisäämällä lainsäädäntöön säännökset voimankäyttövälineiden kantamisesta voimakeinojen käytöstä ja hätävarjelutilanteesta

metsää älköön autioksi hävitettäkö

mutta mitä tässä edustaja saarakkala sanoi pitää aivan paikkansa että kunnat ovat olleet nyt löysässä hirressä aika monta vuotta kuitenkin ja kuntapäättäjien pitäisi pikkuhiljaa ruveta saamaan tietää mitä tulee tapahtumaan

meillä on monia hyviä esimerkkejä siitä että vaelluskalakannat ovat elpyneet lohi on noussut ennätyksellisesti torniojokeen viime kesinä

mutta ammattikalastajista on todettava se mikä on karusti todettu myös lakiesityksessä että kalastuselinkeinon toimintaedellytykset ovat heikentyneet ja sitä myötä ammattikalastajien määrä on vähentynyt vaikka ammattikalastajan statusta on helpotettu vuosien saatossa

näistä ei ole suomessa nykyisin nimenomaisesti säädetty vaan siviilikriisinhallintaoperaatioihin osallistuvien toiminta on perustunut hätävarjelu ja pakkotilasäännöksiin

kysymys kuuluukin tullaanko tässä hajottamaan jo toimivia kuntayhtymiä ja yhteistoiminta alueita eli mitä niille tapahtuu

kuitenkin hallituksen esityksessä todetaan että kriisinhallinnan toimintaympäristöt ja konfliktien luonne ovat muuttuneet vaativammiksi monimuotoisemmiksi haastavammiksi

pokasaha on soinut salomailla ja puu on liikkunut vientiin asti

syrjäseuduista ja pitkien etäisyyksien kunnista puheen ollen käytetäänkö niihin vielä edelleenkin jatkossa tätä vastuukuntamallia mikä on kirjoitettu tänne hallitusohjelmaan

kuntarajoja siirtämällä ei suoraan luoda uusia työpaikkoja edes muille sektoreille korkeintaan suojellaan kuntien ja kaupunkien virkamiehiä viiden vuoden irtisanomissuojan avulla

jos maksuja lisätään kohdentuvatko nämä maksut hallinnoinnin kautta niin että on lupa odottaa pysyvää tulosta muun muassa juuri ammattikalastuksessa tai kotimaisen kalan lisääntymisessä ruokapöydissämme

tämä koskee ainoastaan niin sanottuja lähetettyjä asiantuntijoita jotka ovat julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon

me tarvitsemme sellaista sääntelyä joka tuottaa lisäarvoa ja sitten myös niitä korkean jalostusarvon tuotteita

uusiutuvan energian käytön lisäämispyrkimykset käpertyvät liian tiukkaan tuulienergian ympärille kun muitakin eli maakunnallisia mahdollisuuksia olisi

eli näitä säännöksiä ei sovelleta sopimusperusteisiin asiantuntijoihin jotka ovat euroopan unionin tai kansainvälisen järjestön palkkaamia tai työsuhteessa kansainväliseen siviilikriisinhallintaoperaatioon

sitten haluaisin kiinnittää huomiota selonteossa elintarvikeomavaraisuuteen ja elintarviketurvallisuuteen huoltovarmuustekijänä ja siitä erityisesti haluan nostaa vesitalouden ja kalatalouden

toivon myös että kalastusmatkailu saa tästä lisäpotkua koska uskon että kalastusmatkailussa on tulevaisuuden työpaikkoja ei isoja volyymeja mutta jokainen työpaikka joka on kotimaassa on kullan arvoinen

puhtaat vesivarannot ovat meillä jo käytössä ja niiden markkinat ovat oven takana mutta minua surettavat myös alihyödynnetyt kalavedet

hallituksen esityksessä todetaan myös että vaikka voimankäyttö ei suoranaisesti kuulu siviilikriisinhallintaan yksittäinen asiantuntija voi joutua tehtävän suorittamiseksi käyttämään voimakeinoja kuitenkin siten kuin siviilikriisinhallinnasta ja siihen osallistumisesta on euroopan unionissa ykssa tai etyjissä päätetty

no verkkojen määrästä olen aivan samaa mieltä kuin edustaja mustajärvi

palaan edelleen särkikalojen uhkaan ja lisääntyvään vesistön sisäiseen kuormitukseen joka uhkaa vähempiarvoisen kalakannan kautta

euroopan unioni ei pysty lähettämään yhtään pyssyä ei miinaa eikä sotilasta jos omaa hölmöyttämme miinoista raivatuilta rajoilta joku uhkaa hyökätä

lee toiminta ja joi operaation toimintamandaatissa ja näissä toiminta asiakirjoissa eli operaatiosuunnitelmat määrittelevät sen kulloisenkin tehtävän voimankäyttövaltuudet kuitenkin joustavasti niin että niitä voidaan operaation kuluessa muuttaa

sisävetemme tarjoavat suuret mahdollisuudet kalatalouden nousuun sekä vientialana matkailualakin on vientiala että ylipäätään kotimaisena ravintona

eli minä olin kyllä hivenen pettynyt siihen että pohjois suomea ei muun muassa näitten edustajan mustajärven esiin tuomien esimerkkien kautta nyt ole annettu mahdollisuutta kohdella toisin

niinpä kannatan edustaja soukolan tekemää esitystä

ehdotuksen mukaan oikeuksia voidaan vahvistaa vain poliisimiehille rajavartiomiehille riittävän voimankäyttövälineiden ja voimakeinojen käyttökoulutuksen saaneille tullimiehille ja rikosseuraamuslaitoksen virkamiehille

olen huolissani valvonnan lisääntymisestä sikäli suotakoon anteeksi tämä nyt on esimerkkinä vähän kärjistetty että kun ajetaan merellä isolla perämoottorilla varustetulla veneellä jossa poliisi rajavartio ja ely keskuksen työntekijä tarkastavat verkkomerkkejä niin kyllä lupamaksut ovat silloin hupaisaa rahaa kulumaan

askelia on otettu romun kierrättämisessä ja siihen liittyvässä lainsäädännössä mutta vain muutamia viikkoja sitten kuulimme että suomalaiset vievät kilotolkulla vaatteita kaatopaikalle

samaten todetaan myös että suomella on pitkät perinteet kansainvälisessä siviilikriisinhallinnassa ja korkea ammattitaito ja kokemus ja myöskin kokenut henkilökunta

sanotaan että vain puhdas ja ehyt vaate kelpaa kierrätykseen mutta olen tästä asiasta eri mieltä

talkootyötä edelleen tarvitaan

toivon että tämänkin lakiesityksen ja uudistuksen jälkeen talkootyötä arvostetaan vesillä

muutamin muutoksin yksimielisesti hallintovaliokunta on nämä lakiesitykset hyväksynyt mutta huomio on kiinnitetty palvelussuhteessa olevien toimivaltuuksiin

menneeseen matonkudeperinteeseen verrattuna vaikuttaa nyt siltä että toisaalta mennään askel osittain jopa taaksekin päin

mielestäni myöskään maatalouden suhteen emme puhu tässä salissa tässäkään keskusteluaiheessa liian vähän

elikkä lakiehdotuksilla ei ole tarkoitus puuttua toimialakohtaisiin säännöksiin virkamiesten toimivaltuuksista

meidän elintarvikekauppataseemme on jo negatiivinen ja tämä järkyttävä eu byrokratia on vain lisääntymässä yhteisen maatalouspolitiikan ratkaisun myötä

todetaan että poliisivaltuuksien kuten muidenkin viranomaisten toimivaltuuksien tulee myös siviilikriisinhallintaoperaatioissa perustua kaikilta osin lain tasoiseen sääntelyyn ei siis asetuksen tasoiseen

olen huolissani siitä että nykyään kalastusta kielletään siian kutupaikoilla jolloin ainakin tuolla meren rannalla hyljealueilla hylkeet syövät käytännössä häiriöttä tätä mätikalaa kutupaikalla siis melkeinpä siinä kalastajan katsellessa rannalla

me jotka istumme maa ja metsätalousvaliokunnassa olemme tätä olleet nyt todistamassa surullisesti ja se on myöskin hyvin huonoa strategista johtamista euroopan unionilta itsessään että politiikkasektori menee näin epäjohdonmukaiseksi

istutukset auttavat aikansa mutta olen sitä mieltä että hylkeitä on myös voitava hyödyntää nyt myönnetyn pyyntikiintiön täyden pyyntikiintiön verran kaupallisesti

elikkä säännöksiä esitetään muotoiltavaksi niin että viitataan kunkin henkilöryhmän osalta toimialakohtaiseen sääntelyyn vastaavalla tavalla kuin voimakeinoissa

tämän lakiesityksen tarkoituksena on uudistaa kotoutumislain mukaan suoritettavien laskennallisten korvausten maksatusprosessia